tällöin erityisen tuen järjestäminen ilman edeltävää tehostettua tukea voi olla oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisin menettely

siinä oli kierrejohto ja se oli aika iso ja romuluinen

me teimme muutoksia pykäliin varmistaaksemme juuri tämän asian ja nyt niitäkin muutoksia ja lisäyksiä on moitittu siitä että yliopistosta tulee marionettityönantaja mutta sitä marionettityönantajan rooliahan tässä haluttiinkin

valiokunta painottaa että uudessa hallintomallissa hallituksen on huolehdittava koko yliopiston ei vain yksittäisen tieteen ja taiteen alan edusta

eun kielipolitiikan tavoitteenakin on että jokaiselle opetetaan jo lapsuudesta alkaen äidinkielen lisäksi vähintään kahta vierasta kieltä

eli halusimme siis erottaa keskuksen viranomaistehtävät ja luottamuselimen tehtävät vertaisarviointiin perustuvat tehtävät toisistaan

valiokunta pitää tärkeänä että opetuksen järjestämisratkaisuissa otetaan huomioon sekä tukea tarvitsevan oppilaan tarpeet että opetuksellinen kokonaistilanne

asian käsittelyn aikana on voimakkaasti herätetty keskustelua yliopistoyhteisön ulkopuolelta valittavista hallitusten jäsenistä

valiokunnan asiantuntijakuulemisen mukaan yliopistoilla on hyviä kokemuksia ulkopuolisten jäsenten osallistumisesta hallituksen työskentelyyn

no se on huimasti kehittynyt siitä

sillä tarkoitetaan muun muassa lastenkulttuuria monikulttuurisuutta tai terveyttä kulttuurista hanketta ja tämänlaisia asioita

oppimiseen tarvitaan lisää toiminnallisuutta ja tekemistä

yliopistoyhteisöön kuulumattomat hallituksen jäsenet vahvistavat yliopiston suhteita muuhun yhteiskuntaan ja tuovat lisää painoarvoa yliopiston hallituksen vaikutus mahdollisuuksiin

arvoisa puhemies

mitä ed

uudessa oppimisessa asioita opitaan kerroksellisesti ja laajempina kokonaisuuksina

täällä vaan esitetään kritiikkiä mutta ei kerrota mikä se vaihtoehto olisi ollut

kokonaistilannearvio tarkoittaa että opetuksen järjestämisratkaisussa otetaan huomioon sekä tukea tarvitsevan oppilaan tarpeet että esimerkiksi koko luokan opetuksellinen kokonaistilanne

kukaan ei enää kyseenalaista mikä on alkolukko

tässä juuri haluttiin turvata näitten akatemiatutkijoitten ja professorien asema sitähän te vaaditte ja sitähän nyt tehdään

perustuslakivaliokunta teki valtiosääntöisen huomautuksen siitä että yliopiston autonomian kannalta yliopiston tulee voida valita yliopistoyhteisön sisäisistä ryhmistä jäsenten enemmistö yliopiston hallitukseen

tämä on tärkeää siksi että totesimme että toimipisteen merkitys sijaintipaikkakunnalle ja muulle sen alueen toiminta alueelle oli erittäin tärkeä ja siksi tämä sivutoimipisteidenkin mahdollisuus haluttiin jättää ja siitä säädetään asetuksessa

oppiminen linkittyy ympäröivään maailmaan

ja nyt se on kehittynyt niin että on itsestään selvää että se on kaikissa autoissa vakiovarusteena ja toimii hyvin ja on ihan välttämätön

valiokunta myös käsitteli alueellista kokeilua ja siinä valiokunta arvioi tätä asiaa koulutuksen ja tasa arvon näkökulmasta

hyvä että rahaa on tähän asiaan lisätty mutta uskon ja luulen että myös käytännön toimia sen prosessin parantamiseksi täytyy tehdä asian suhteen

tämä tarkoittaa että yliopiston hallitukseen ei muodostu suoraan lain nojalla enemmistöä niin sanotuille ulkopuolisille jäsenille

i am the ben aisn arvio vertaisarviointia haluttiin kovasti korostaa ja vertaisarviointi haluttiin lisätä myöskin useampaan kohtaan

rattijuoppo ei korttia tarvitse ajaessaan autoa ja sen takia kortin vieminen ei ole ollut mikään ratkaisu vaan pitää tehdä joku tekninen juttu jolla se auto ei todellakaan liikahda

muuttoliike on voimakasta suomessa lähinnä muutetaan etelä suomeen ja pääkaupunkiseudulle jossa myöskin ruotsin kielen taitoa tarvitaan

arvoisa puhemies

oppimisen pitää olla hauskaa

kaikki ymmärtävät sen että toisen omaisuutta ei saa ottaa luvattomasti käyttöön mutta jos se omaisuus onkin jossain digitaalisessa muodossa niin onko silloin tällä omistajalla vielä samat oikeudet

tämä alkolukko on sikäli hyvä juttu

toinen ongelma on tämä julkisia hankintoja koskevien valitusten määrän kasvu

vertaisarvioinnin merkitys on erityinen silloin kun luottamusmiehiä valitaan ja siitä syystä halusimme lisätä taideneuvostopykälään kohdan jossa taideneuvosto voi asettaa tarvittaessa valtion taidetoimikuntaan vertaisarviointiin liittyviä asioita valmistelevia jaostoja

siksi uteliaisuus on kenties ihmisen tärkein ominaisuus

mutta se mikä tässä on myös hälyttävää on se että ennen ensimmäistä kiinnijäämistä rattijuoppo on ajanut autoa päihtyneenä keskimäärin jo noin sata kertaa ja vasta sen jälkeen hän jää kiinni

alueelliset kokeilut saattaisivat johtaa koulutukselliseen epätasa arvoon ja vaikeuttaa myös mahdollisuuksia jatko opintoihin ja sitten myöhemmin työmarkkinoille

uteliaisuus tuo uusia näköaloja

se varmasti johtuu siitä että julkinen sektori ei osaa tehdä näitä tarjouspyyntöjä hyvin siihen vaaditaan varmasti koulutusta

valiokunnan johtopäätöksenä voidaan siis todeta että valiokunta ei puolla aloitteen hyväksymistä

tästä muun muassa on nyt kysymys

toivon että ministeri kävisi vähän keskusteluja kuntaministerin kanssa siitä miten julkinen sektori saisi paremman osaamisen tällä alueella

hallitusohjelmassa seisoo että hallitus lähtee siitä että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa ja meidän tulee turvata myös luovan alan työntekijöiden toimeentulo

suomella on erinomaiset eväät rohkeaan uudistamiseen

sen sijaan valiokunta oli kyllä erittäin huolestunut yleensä kieltenopetuksen tarjonnasta ja lausumanaan yksimielisesti esittääkin seuraavaa

eero yks kun olen huolissani siitä

jos tahtoa löytyy niin pystymme toteuttamaan uudenlaista oppimista ketterämmin kuin muut

nämä jaostot ovat sellaisia elimiä jotka voivat käsitellä asioita kun nousee esimerkiksi uusia taidealoja taidemuotoja produktioita ja niin edelleen

toivon että nämä kaikki käsittelyaikojen pituudet eivät johtaisi siihen että tulee kiusaus heikentää tai lieventää rangaistuksia

uusien taitojen ja tietojen oppiminen on tärkeää

eduskunta edellyttää että hallitus laatii kokonaisselvityksen jossa tarkastellaan maamme yleistä kielten opiskelun politiikkaa ja miten sitä pitäisi kehittää tulevia kielitaitohaasteita ennakoiden sekä huomioiden yhteiskunnan ja elinkeinoelämän yhä laajentuva ja monipuolistuva vieraiden kielten osaamisen tarve

esitys herätti paljon kysymyksiä kouluissa ja eri koulutuksen ammattilaisten keskuudessa

toinen asia mitä muutettiin oli taideneuvoston jäsenen pätevyys

rikoksesta on aina rangaistava ja mahdollisimman nopeasti

vaikka tämä on ollut suositus se ei ole toiminut ja koska se ei ole toiminut niin nyt sitä täytyy kiristää ja tehdä oikein lainsäädäntö

näitä olisivat aalto yliopistona toimiva aalto korkeakoulusäätiö ja tampereen teknillisenä yliopistona toimiva tty säätiö

se on oikeusvaltion periaate ja se on pidettävä kirkkaana mielessä

esityksessä ensin oli että taiteeseen tai kulttuuriin perehtynyt henkilö olisi jäsen mutta halusimme myös korostaa sitä että henkilöllä on pätevyys taiteeseen ja siksi muutimme sen kuulumaan näin

tämä tilanne on tällä hetkellä historiallinen ammattikorkeakoulujen osalta koska tämä on ensimmäinen kerta kun amkien rakenteita nyt uudistetaan

kun moititaan ihmisten asenteita meillä on vähän huonot asenteet liikenneturvallisuuden suhteen me olemme pohjoismaissa viimeisimpänä tässä asiassa ja meillä on kolme ongelmaa näissä asenteissa

onnistuuko tavoitteemme myös käytännössä riippuu viime kädessä koulutuksen järjestäjistä

tämä tulee nyt kahdessa vaiheessa ja valiokunta piti erittäin välttämättömänä ja tärkeänä että tämä toinen vaihe tulee mahdollisimman nopeasti jotta se ehditään käsittelemään tällä vaalikaudella

me katsomme vähän läpi sormien rattijuoppoutta me ajamme autoa väsyneinä ja me puhumme kännykkään eniten pohjoismaista ja ne aiheuttavat sitten näitä liikenneonnettomuuksia

valiokunta pitää tärkeänä että säätiöyliopiston perustajien myötävaikutus hallituksen valintaan säilytetään ja ehdottaa menettelyä jossa perustajat tekevät ehdotuksen yliopiston hallituksen seitsemästä jäsenestä kolmen nimeämistä varten

kysyisinkin ministeri kiurulta onko jo aloitettu tämän toisen vaiheen valmistelua ja onko siitä minkäänlaista alustavaa arviota milloin se mahdollisesti tulisi tänne eduskuntaan

halusimme myöskin korostaa sitä että nimenomaan taidetta edistävät taideneuvosto valtion taidetoimikunnat alueelliset taidetoimikunnat ja erillislautakunnat

olen myöskin pohtinut erään tohtorin fyysikon kanssa sitä asiaa että pitäisi tehdä myöskin väsymyslukko väsymysalkolukko koska väsyneenä ajaminen on vaarallista ja se vastaa promilleja

eli nämä ovat niitä jotka tekevät ja päättävät taiteen sisällöstä

säätiöyliopistojen uusien hallitusten on ryhdyttävä toimiin joilla yliopiston perustamistoimet saadaan yliopistolain mukaiselle kannalle

kaiken kaikkiaan saimme hyvän lopputuloksen hyvän mietinnön aikaiseksi valiokunnassa mutta siitä huolimatta arvoisa puhemies täytyy todeta että mietintöön sisältyy

kun hallituspuolueet pohtivat omia kantojaan niin täytyy kyllä todeta että eipä siihen paljoa opposition mielipide kyllä nyt ihan vaikuta vaan kyllä ne olivat ihan asiaperusteet jotka tässä painoivat

kun minä olen siitä puhunut kollegoilleni siihen ei ole kauhean suurta innostusta ollut eikä kansalaistenkaan keskuudessa vielä tälle asialle

perustuslakivaliokunnan kannan mukaan sanamuoto että hallituksen ja rehtorin tehtävistä määrätään muutoin erikseen säätiön säännöissä ei täytä perustuslaissa asetettua lailla säätämisen vaatimusta

koska kaikki ovat joskus väsyneitä ja ajavat väsyneinä autoa he oikein säikähtävät että hyvänen aika tulisiko tämmöinen väsymyslukko myöskin heille

ja myöskin kun sivistysvaliokunnan hyvää mietintöä lukee niin se antaa paljon eväitä myöskin näille meidän kannoillemme mitkä ovat nyt muuttuneet tähän opiskelijoitten suuntaan positiivisiksi

mutta se on teknisesti nykyisin ihan mahdollista tehdä se on hyvin yksinkertainen laite ja sitä pitäisi miettiä ja kehittää eteenpäin

nopein on tavoiteltu itsenäinen kokonaismenoista joten tavoiteltu itsenäinen oikeusasema edellyttää omaa työnantaja ja henkilöstöpolitiikkaa

tavoite siis meillä on se että

rossi näitä vaarallisten aineiden kuljetuksia vähän kritisoikin niin jos sinä olet päihtyneenä ja kuljettajana tällaisessa autossa kyllä se varsinainen pommi on silloin tuolla liikenteessä

hallituksen esityksen mukaan kansainvälinen käytäntö ja kehitys osoittavat ettei tutkimuksen kriittisyys tai itsenäisyys vaarannu yliopistojen virkasuhteista luovuttaessa

kun se muutenkin on iso juttu iso täysperävaunullinen rekka ja siellä on joku päihtynyt niin pommihan se on liikkuva pommi

asiantuntijakuulemisessa on todettu että perinteisesti opetustehtävissä joihin on liittynyt samanlaista oppilasvalintoihin opintosuoritusten arvosteluun ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvää julkisen vallan käyttöä kuin yliopistoissa on toiminut työsuhteisia henkilöitä

olen ymmärtänyt liikenne ja viestintäministeriöstä että siihen olisi joitakin eu asetuksia jotka vähän niin kuin estäisivät sen tämänhetkisen käyttöönoton

valiokunnan näkemyksen mukaan yliopistojen henkilöstön toimintaan ja tehtäviin liittyvää julkisen vallan käyttöä voidaan asianmukaisesti ja vastuullisesti hoitaa myös työsuhteessa

itse olen myös puhunut siitä että meillä pitäisi saada se myöskin vakiovarusteeksi kaikkiin uusin autoihin ihan niin kuin sen turvavyön kanssa nykyisin on samalla lailla

opiskelijoiden kannalta tärkein uudistuksen tavoite on koulutuksen laadun parantaminen sekä mahdollisuus opiskella joustavasti ja valmistua tavoiteajassa

kaiken kaikkiaan tämä esitys on oikein hyvä ja kannatettava ja en usko että kukaan tässä salissa voi vastustaa tätä asiaa vaan sitä pitää kehittää edelleen ja edelleen ja edelleen

valiokunta kannattaa kuitenkin sitä että yliopistoille säädetään mahdollisuus järjestää tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta eu ja eta alueen ulkopuolisten maiden kansalaisille sekä ehdotettua määräaikaista lukukausimaksukokeilua eu ja eta alueen ulkopuolisten maiden kansalaisille vieraskielisissä ylempään korkeakoulututkintoon johtavissa koulutusohjelmissa

keskustapuolue teki sen taas

ehdotus lukukausimaksukokeilusta perustuu hallitusohjelman kirjaukseen ja sillä tavoitellaan kansainvälistymiseen liittyvää toimintakulttuurin muutosta suomalaisissa korkeakouluissa

sen sijaan te olette valmiita leikkaamaan korkeimmasta koulutuksesta koko ajan

arvoisa puhemies